vaikka tiedän että täällä toivotaan puhuttavan nyt näistä ydinvoimalaitoksista niin uhmaan kuitenkin tätä ohjetta sillä että mainitsen muutaman sanan uusiutuvasta energiasta

siksi raaka aine on saatava metsästä hyvin tuotantolaitoksiin joten tiestön kunnosta on pidettävä hyvä huoli

arvoisa puhemies

olen tuosta koulukiusaamisesta täysin samaa mieltä kuin edellä puhunut ed

olkoonkin että sanotaan että yhteiskuntarakenteessa keskiluokka on häviämässä mutta kyllä uskon kuitenkin että suomessa tarvitaan ammatillisia osaajia

niillä on varmasti ihan hyvä paikka mutta täytyy miettiä kuinka paljon ammattikorkeakoulut vievät ammatillisesta koulutuksesta pois niitä osaajia joita tarvitsemme ja taas sitten syövät sijaa yliopistoilta

onhan niinkin että tällä hetkellä jo euroopan unionissa yliopistoissa on käytössä lukukausimaksu

seuraavalla hallituksella on suuret haasteet edessä koska kuntien taloudellinen tilanne tulee entisestään heikkenemään

kunnissa suunnitellaan jo leikkauksia opetustoimeen aika rankalla kädellä mikä on täysin ymmärrettävää mutta valitettavaa

erään haasteen myös aiheuttavat opetusryhmiin sijoitettavat erityistukea tarvitsevat oppilaat

ajatus on erittäin hyvä sinänsä mutta käytännössä tilanne on opettajalle usein hyvin haasteellinen jopa vaikea

köyhissä ja

jos eduskunta päättää että tällaisiin muutoksiin ryhdytään niin silloin myös eduskunnan on osoitettava kunnille ne rahat jotta nämä päätökset voivat toteutua kunnollisesti kunnissa että ne eivät ole vain hatusta temmattuja

timo kaunisto esimerkillisesti ja erinomaisesti selvitti meille mitenkä sähkökauppa toimii

haluan vain yksinkertaistaa puhuessani sähköomavaraisuudesta sen että sähköomavaraisuudella tarkoitan että suomella on kapasiteettia tuottaa se määrä energiaa mitä suomessa keskimääräisesti pääsääntöisesti kaivataan omin avuin

kaunisto näyttää olevan myös hyvin asiantunteva

olen ilahtunut jos meiltä löytyy peltokapasiteettia kasvattaa nurmea ja muuta biomassaa sen verran että sitä löytyy biokaasulaitosten käyttöön

haluan kuitenkin sanoa että tiedän että energiayhtiöillä on niin sanottua vihreää sähköä esimerkiksi tuulivoimalla tuotettua jota kansalaiset haluavat ostaa ja josta he haluavat maksaa korkeamman hinnan

kuitenkin on niin että emme voi tietää esimerkiksi ladatessamme eduskunnan kännyköitä käytämmekö juuri siihen sitä sähköyksikköä joka on tuotettu tuulivoimalla

sähköä ei voi taltioida vaan se liikkuu verkossa kaiken aikaa

arvoisa puhemies

se on yleensä tullut täällä lisäyksenä

haluan kiittää myös siitä tehdystä päätöksestä

tästä puhutaan että opetusministeriön hallinnonalalla on tehty liikuntabudjetti eli on tehty tukimuotoja jotka tukevat urheiluopistojen käyttöä eli tämmöinen opintosetelikokeilu

siinä on katsottu että näillä avustuksilla on mahdollisuus tukea vähävaraisten henkilöiden terveyttä edistävää liikuntaa samoin kuin maahanmuuttajien kotoutumista

mielestäni tämä on varsin hyvä ajatus ja tälle pulskalle suomalaiselle väestölle hyvä esimerkki mehän kuulumme tukevimpiin kansoihin mitä maan päällä on

liikunta antaa myös mahdollisuuden se purkaa myös aggressioita ja siten antaa mahdollisuuden sopeutua paremmin uuteen asumispaikkaan jos on kyseessä maahanmuuttaja

osittain johtuen ikääntymisestä mutta myös tietenkin diabeteksestä varmasti näkövammaisten

mielestäni tämä on kuitenkin sellainen palvelu joka täytyy ehdottomasti turvata kansalaisille ja tämän asian valmistelu täytyy ottaa työn alle heti ensi vuoden alussa

lyly rajala äsken sanoi että hän saa kentältä paljon palautetta niin ehkä minä voin puolestani sanoa että olen saanut perehtyä valokuvaukseen lapsieni ja myös nyt nykyisen avustajani kautta ja olen huomannut että kuva on erittäin tärkeä väline viedä kulttuuria ja historiaa eteenpäin

siksi toivon että myös tähän lehtikuva arkistoasiaan löytyy tarvittavat määrärahat jotta voimme viedä kulttuuriamme ja päätöksentekomme historiaa tuleville sukupolville

toivon että sille löytyy myös jatkossakin myönteistä ilmapiiriä ja rahaa tähän toimintaan että voidaan ehkäistä sitä että nuoret syrjäytyvät elämästä

kun kotouttamisesta puhutaan ei voi tarpeeksi eikä liikaa korostaa sitä että tulokas oppii tai osaa kielen jo saapuessaan maahamme osaa siis maamme valtakielen suomen tai ruotsin kielen

heli järvinen täällä sanoi se oli muistaakseni ranskalainen tutkimus ne maahanmuuttajat jotka osaavat oman maansa kulttuurin ja kielen mutta myös sitten vastaavasti ranskan kielen ja kulttuurin ovat parhaiten kotoutuneet

olen kiinnittänyt tähän tutkimukseen itsekin huomiota ja siinä on varmasti meilläkin esimerkin ottamista ja paljon työtä tehtävänä

maahanmuutto on hyväksi mutta sitten tulijoille pitää taata työ ja koulutus ja ohjata niihin

lukoilin osakkeisiin ovat oppiaineista koetin selata netistä mutta en äkkiseltään löytänyt en muista tarkkaa termiä mitä tänään helsingin sanomissa käytettiin oliko se kansalaistaito vai mikä oli termi

nyt kuitenkin näyttää siltä että nuoret eivät enää osaa elää elämää eivät tiedä mitenkä pitää toimia eri tilanteissa mikä on oikein ja mikä on väärin ja miten tulee milloinkin käyttäytyä

jos oppiaine olisi kansalaistaito niin olisiko siinä sitten semmoinen uusi oppiaine joka tulisi sisällyttää

arvoisa puhemies

mielestäni ed

larikka on tehnyt monien muiden kansanedustajien kanssa yhdessä erittäin hyvän lakialoitteen ja jos minulla olisi ollut mahdollisuus niin olisin mielelläni allekirjoittanut sen nimeni näyttää puuttuvan tästä listasta mutta näillä sanoilla allekirjoitan tämän aloitteen

tietenkin nyt viime päivinä olemme kuulleet äänenpainoja että sosiaaliturvaa ja valtion menoja ei voida enää lisätä mutta juuri esimerkiksi niin kuin ed

larikka otti täällä esille yrittäjäperheissä tämä saattaisi päinvastoin pitää huolen siitä että perhe pysyy leivän syrjässä kiinni ja yrityksessä kiinni ja yrityksessä on jompikumpi yrityksen omistajista paikalla katsomassa että toiminnot pyörivät normaalisti

en voi muuta kuin kannattaa tätä esitystä ja toivon että asia tutkitaan tarkoin ja katsotaan onko tällä mahdollista tässä muodossa taikka vastaavassa muodossa viedä tätä asiaa eteenpäin

esimerkiksi kelasta lähetetään ihan pienetkin palautusesitykset kirjallisesti tiedoksi kotiin mikä on aivan oikein mutta esimerkiksi muistaakseni verohallinnossa on tietty euroraja jolloin ilmoitetaan ja varmasti sen laskun lähettäminen tulee kalliimmaksi

tietenkin se tieto on hyvin tärkeä ja tarpeellinen tiedon saajalle ja se on aivan oikein mutta tulisi miettiä onko muita keinoja hoitaa tätä asioiden kulkua edullisemmalla tavalla ja tätä tarkoitin tässä

kansalaiset saavat suomessa kattavasti tietyt rokotteet rokotusohjelman mukaisesti

suomalaiset joutuvat maksamaan itse nämä rokotteet täysimääräisesti toisin kuin ruotsissa ja tanskassa missä lainsäädäntö mahdollistaa korvattavuuden

korvaus olisi perusteltua harkita muun muassa pneumokokki vyöruusu ja hpv rokotteille mutta siis tässä vain osa rokotteista on mainittu

haluaisin sanoa tuohon ed

rokotteiden korvattavuus lisäisi kansalaisten tasavertaisuutta

heinosen sujuvasanaiseen ja puheammattilaisen hyvällä tyylillä esittämään esitykseen lisäten sen että kaiken tuon hyvän lisäksi mitä hallitus on tehnyt mitä ed

heinonen mainitsi täytyy mainita myös se nuorisobarometrissä todettu tosiasia että nuoret ovat kiinnostuneet kulttuurista ja niin sanotusti käyttävät kulttuuria paljon ja harrastavat sitä eri muodoissaan kuten esimerkiksi valokuvausta josta aikaisemmin täällä oli puhetta

yhteiskunta kannustaisi korvattavuudella kansalaisia pitämään huolta omasta terveydestään

haluan myös ottaa esille sen että kansalaistaitohan oli yksi oppiaine ammoisina aikoina suomessa mutta se poistettiin sitten ja korvattiin muun muassa terveystaidolla ja oliko se ympäristöoppia ja mitä kaikkea se olikaan

ihan hyvä niin mutta kuten näkyy niin ehkä se kuitenkin jossakin muodossa kannattaisi vielä ujuttaa sinne tuntikehykseen

ei se varmasti uutta tuntijakoa tarvitse vaan sen voi aihiona ujuttaa sinne kutoa näihin muihin tunteihin sisälle

kansanterveyslaitoksen mukaan suuri osa aikuisten vakavammista pneumokokkitaudeista voitaisiin ehkäistä

tässä kun istuskelin ja sain luovuuden puuskan niin huomasin että olin varmasti virheellisesti käyttänyt yliopistokeskuksista termiä verkkoyliopisto ja pyydän korjaamaan sen asiakirjoihin asianmukaisesti yliopistokeskuksiksi eikä verkkoyliopistoksi

toisena esimerkkinä ovat papilloomavirusrokotteet muun muassa kohdunkaulan syövän esiastetta vastaan

o o o jos lasketaan ihmishenkien säästämisestä aiheutuva summa niin sillä varmasti pystyisimme korvaamaan nämä rokotteet kevyesti

kaikki vanhan euroopan maat suomea ja irlantia lukuun ottamatta ovat antaneet viranomaissuosituksen aloittaneet rokottamisen tai päättäneet rokottamisen rahoituksesta

rokotteiden käyttöönoton edistäminen on itsestäänselvä osa hallitusohjelmaan kirjattua ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa vieläpä kustannustehokkaasti mihin jo aikaisemmin puheessani viittasin

suomalaisen terveydenhoidon tulee ohjata enemmän sairauksia ennalta ehkäisevään suuntaan

henriksson täällä jo totesi terveydenhoito ja hyvinvointiviranomaiset suhtautuivat niin negatiivisesti asiaan että asia ei ollut silloin vielä kypsä siihen asteeseen että siitä olisi voinut tehdä lakialoitteen

ehkä on parempi että juuri ed

henriksson teki sen ettei sitä tee lääkärikansanedustaja jolloin voidaan sanoa että saattavat taustalla olla jotkut muut vaikuttimet kuin ihmisten auttaminen

on sanottu että suomalaisilla on hyvin paljon tietoa mutta sitä ei osata käyttää ja meillä pitääkin nyt olla päämääränä ehkä se on hieman kunnianhimoinen mutta olen aistivinani että kuitenkin suomessa on päämääränä saada suomenkin yliopistolle nobelin palkinto onhan niitä tullut muistakin ansioista suomeen kuin pelkistä yliopistosaavutuksista

tämän muistutti minulle kansainvälisessä kokouksessa viimeksi arctic sean asioihin perehtynyt viron entinen puolustusvoimain komentaja tarmo kouts ja haastankin että me suomessa asetamme sen päämäärän yliopistopuolella että saamme johonkin yliopistoon nobelin palkinnon

arvoisa puhemies

nyt kun yhteiskunta oikeudellistuu vuosi vuodelta yhä enemmän hallitus onkin vastannut siihen nostamalla muun muassa määrärahoja joita on annettu syyttäjille korkeimmalle hallinto oikeudelle ja talous ja velkaneuvontaan

nämä ovat rumasti sanottuna niitä joululahjarahoja joita eduskunta jakoi tässä joulukuun alussa

oikeuden käsittelyajat pidentyvät

koko ajan parannusta on tullut mutta tuntuu että millään emme pysy talousarviossa mukana siinä kehityksessä kuinka yhä monimutkaisemmaksi yhteiskunta kehittyy ja tulee yhä oikeudellisemmaksi

kuitenkin tässäkin kohtaa on huomioitava se että kouluissa tapahtuneet surmatyöt ovat usein tapahtuneet sellaisten henkilöiden toimesta jotka ovat itse tulleet koulukiusatuiksi

koulukiusaaminen siis jättää ihmiseen ikuiset haavat

se on kapea korkea eikä ollenkaan sopiva siihen toimintaan mihinkä se on tänä päivänä osoitettu

toivon että tästä talosta löytyy myös tilat hovioikeudelle ja syyttäjänvirastolle niin että se rakennus on sitten toimiva niin että siellä henkilökunta asiakkaat kaikki voivat toimia liikkua niin kuin asiaan kuuluu

tietenkin on ymmärrettävää niin kuin tässä on puhuttu että näitten rakenteellisten ongelmien vuoksi monet muut oikeustalot ovat ajaneet hankkeissa ohi lahden oikeustalohankkeen

mutta toivon siitä huolimatta puhun nyt jo päijät hämeen käräjäoikeudesta joka siis toimii lahdessa että sille löytyisi myötätuulta rahat löytyisivät siihen että tämä rakennus saataisiin aikaiseksi

on kuitenkin kyseessä alue jossa on parisataatuhatta asukasta ja siellä on kuitenkin muun muassa poliisi toiminut sen verran hyvin että mielestäni voisi aluetta palkita sillä että saisimme hyvän käräjäoikeusrakennuksen

arvoisa puhemies

on mielenkiintoista seurata kuinka tämä asia sakkojen muuntorangaistus on kehittynyt kun sitä perusteltiin ainakin valtiovarainvaliokunnassa sillä että sakkovankeja ei voida laittaa vankilaan koska siellä he viimeistään oppivat rikollisiksi

jos ihminen tekee väärin ja hän saa sakon niin kyllä jos se rangaistus määrätään niin ellei sitten muuten sakkoja tule maksetuksi sitten lähdetään istumaan se vankilaan

ymmärrän ed